nämä pohjois pohjanmaan maakuntahallitus yksimielisesti lähetti tuonne minihallitusneuvotteluihin evästykseksi ja halusin ne tuoda tässä esille koska mitään näistä meidän linjaamistamme tärkeistä asioista yksimielisesti maakuntahallituksen linjaamista asioista en löytänyt tuosta stubbin hallitusohjelmapaperista

poliisin resurssit ovat olleet tässä salissa puheena ja on ollut huoli siitä miten poliisin toiminta turvataan koko maassa

siinä mielessä ihan ilolla olen lukenut näitä hallituksen päätöksiä ja seurannut että poliisin resurssitarpeeseen on vastattu ja on reagoitu siihen todelliseen hätään siitä että poliisi tarvitsee riittävän rahoituksen

on myös lähdetty valmistelemaan uudistuksia joilla tämä poliisin toiminta mahdollisimman järkevästi järjestetään niin että hallintoa on vähän ja tekeviä käsiä mahdollisimman paljon

haluaisinkin kysyä ministeriltä nyt millä tavalla tässä uudistuksessa turvataan erityisesti harvaan asuttujen seutujen palvelut ja millä tavalla liikenneturvallisuuden edistäminen ja liikenneturvallisuuden valvonta on tällä hetkellä ajateltu turvattavan

arvoisa puhemies

synkkä oli äskeinen puheenvuoro ja synkkä oli myöskin perintö jonka edellinen hallitus jätti tälle vaalikaudelle

valtio velkaantuu vauhdilla leipäjonot pitenevät ja harmaa talous rehottaa työmailla

näiden tosiasioiden keskellä on säätytalolla tehty huolella ja harkiten uutta hallitusohjelmaa ja tämä lopputulos osoittaa että nyt todella pyritään kääntämään valtiontalous kestävälle uralle vähentämään köyhyyttä ja kitkemään harmaata taloutta

taso ei vieläkään ole riittävä mutta tämä korotus lopettaa jo pari vuosikymmentä jatkuneen perusturvan näivettämisen jota on tehty työnteon kannustavuuden nimissä ja siksi se merkitsee todellista suunnanmuutosta köyhyydenvastaisessa taistelussa

myös opintotuki sidotaan tämän hallituksen päätöksellä indeksiin joten opiskelijoiden tukea ei enää inflaatio tule syömään takavuosien malliin

kunnallisverotuksessa pienituloisten asema paranee koska perusvähennystä nostetaan

myös asumistukeen tulee parannuksia jotta perusturvan tason nostaminen ei leikkaa asumistuen määrää sitä nostoa vastaavasti

arvoisa puhemies

hyväosaisille sen sijaan tulee lisää vastuuta hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisesta

mutta käytän tämän puheenvuoroni kertoakseni että myös vasemmistoliiton ryhmä valtiovarainvaliokunnassa on jättänyt vastalauseen ja tässä vastalauseessa haluamme edistää suomessa välttämättömien raidehankkeiden edistymistä ja niiden eteenpäinmenoa

kun tällä hetkellä todella työvoimaa on tarjolla hyviä hankkeita on tarjolla ja valtionvelan korot ovat nollassa tai jopa sen alle niin on järkevä käynnistää näitä hankkeita koska ne on jossain vaiheessa kuitenkin välttämätöntä tehdä

se luo velvoitteen että jokaiselle ikääntyneelle tulee oikeus inhimilliseen hoivaan ja tähän vanhuspalvelulakiin tulee valtion erillisrahoitus

arvoisa puhemies

aikaisemmat hallitukset eivät ole harmaaseen talouteen juuri puuttuneet ja siksi se tällä hetkellä rehottaa työmailla ja valtion veromenetykset ovat erittäin tuntuvia

esitämme myös lausumaa liittyen talvivaaraan ihan tämän huolen takia jonka ympäristövaliokunnan puheenjohtaja korhonen täällä hyvin toi esiin eli esitämme siihen lausumaa jossa vaaditaan ennen kaikkea ympäristötoimien riskien ottamista nykyistä vakavammin

nämä kaikki esitykset niiden perustelut ja lausumaehdotus tarkasti löytyvät jaetusta materiaalista ja tulemme siis ratkaisevassa käsittelyssä tekemään nämä muutosesitykset

nopealla tahdilla tullaan ottamaan käyttöön rakennustyömailla veronumero pakollisessa kuvallisessa tunnistekortissa näin yhden konkreettisen esimerkin mainitakseni

ihan täydellinen hallitusohjelma ei tietenkään ole koska ajat ovat vaikeat ja tämä perintö joka on jätetty säätytalon tämänkertaisille vääntäjille on synkkä

kannatan hallitusohjelman hyväksymistä ja toivon lämpimästi että kuuden puolueen sixpack hallitus kykenee rakentavaan ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön hallituksen sisällä ja myös täällä eduskunnassa

tällä lakialoitteella vasemmistoliiton eduskuntaryhmä haluaa nostaa esille ja jatkaa keskustelua siitä että takuueläkkeen tasokorotus olisi enemmän kuin tarpeen

olemme tehneet siis tällä lakialoitteella esityksen siitä

tällä lakialoitteella haluamme myös nostaa esille viime kehysriihessä tehdyt linjaukset siitä että kaikista pienimpiä perusturvaetuuksia ja niihin liittyviä indeksikorotuksia ei tehdä täysimääräisinä vaan indeksejä on leikattu ja näin ollen pienituloisten ostovoima jää jälkeen siitä kustannuksen kehityksestä mikä yhteiskunnassa on

toivomme että näiden esitysten kautta sosiaali ja terveysvaliokunta ottaisi kantaa siihen että kaikista pienituloisimpien asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa voitaisiin parantaa ja tämä takuueläkkeen korottaminen ja indeksileikkausten peruminen todellakin kohdistuisi kaikista pienituloisimpaan kansanosaan olisi elähdyttää keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali

arvoisa puhemies

kun tätä poliisin rakenneuudistusta nyt tehdään niin tärkeää olisi jotenkin saada sinne kentälle koko ajan viestiä miten se etenee ja semmoisia positiivisia viestejä jotta henkilöstö motivoituisi ja se kenttäporukka jaksaisi tehdä sitä tärkeää työtänsä mahdollisimman tehokkaasti ja motivoituneesti

kun kaikille herroille pitää keksiä jotakin tehtävää niin tulee hieman ylimiehitystä sinne johtoportaaseen ja kun palkat harmonisoidaan niin ylimmän johdon palkat nousevat

haluaisin nyt kysyä miten saataisiin parhaiten vakuutettua tämä kenttähenkilöstö siitä että he pitkällä aikavälillä näkisivät että tämä tulee tuottamaan hallinnon keventymistä ja sitä kautta resursseja kentälle

pekkariselle vastauksena että en väittänyt mitään muuta kuin sitä mitä kuntaliiton pääekonomisti juhani turkkila ja apulaisjohtaja reijo vuorento esittelivät valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaostolle eli kokonaissummia niistä rahaliikkeistä mitä kuntien ja valtion välillä tulee tapahtumaan kokonaisuudessaan kaikkien ynnäilyiden ja plussien jälkeen

se näyttää kiistatta että kunnille rahavirta on ensi vuonna suurempi kuin se on tänä vuonna

se oli se kiistaton fakta joka näistä papereista löytyy

siitä oli kysymys enkä väitä vääristeleväni mitenkään vaan ainoastaan siteerasin kuntaliiton eduskunnassa esittelemiä talouslukuja

minun lyhyen matematiikan opintoni riittävät parhaiten tarkastelemaan näitä kokonaissummia ja ne ovat sellaiset kuin ne pöntöstä suorassa tv lähetyksessä sanoin

arvoisa puhemies

puolustusvoimat on todella säästöjen tiellä ja nämä säästöt johtuvat tietenkin valtiontalouden heikosta tilasta mutta myös siitä että suomeen ei ole koskaan rauhan aikana kohdistunut näin vähäistä sodan uhkaa

eli myös siksi se on semmoinen sektori josta meillä tällä hetkellä on ollut mahdollisuus resursseja vähentää

nyt kun jaostossa tehtiin päätöksiä niin mielestäni hyvää niissä päätöksissä kuitenkin oli se että kertausharjoituksien lisämääräraha suunnattiin nimenomaan sodanajan joukkojen kertausharjoituksiin

mutta jatkossakin varmasti puolustusvoimat tulee laihdutuskuuria jatkamaan ja toivottavasti se suoritetaan niin että mahdollisimman vähäisin vaurioin selvitään

edustaja virtanen tuossa äsken puhui viisaita ja varasinkin tämän puheenvuoron että kannattaisin hänen tekemäänsä esitystä mutta edustaja mustajärvi ehti sen jo aikaisemmin tehdä joten pitemmittä puheitta näin

arvoisa puhemies

investoinneista on kova pula ja tuntuu että elinkeinoelämän katse suuntautuu ulkomaille eikä suomea nähdä kovinkaan kiinnostavana investointikohteena

kyse on laguna tiedehankkeesta jossa kaavaillaan pyhäsalmen kaivokseen hiukkasfysiikan tutkimuskeskusta yhteistyössä kansainvälisen tiedeyhteisö cernin kanssa

onko tämä kotipesä löytynyt tälle hankkeelle ja onko suomi mukana tosissaan neuvottelemassa edullisia ehtoja tälle investoinnille ja tämän tiedehankkeen saamiseksi suomeen

silti tätä oulu väliä on tätä tietä hienona elvytyshankkeena mainostettu vaikkei se raha riitä kuin oulun kaupungin alueella tehtäviin muutostöihin

erityisesti lapin kaukosen sillan korjaus joka on nyt alkanut on merkittävä asia

se oli lapin tiestön häpeäpilkku ja jonkinlainen symboli koko lapin unohtamiselle ja nyt se pistetään viimein kuntoon vuosikymmeniä kestäneen väännön jälkeen

mutta kysymykseni koskee perämerenkaaren merenkulkua

perämerenkaari on suomen vientiteollisuuden merkittävin keskus ja siellä ei todellakaan eletä etelän tulonsiirtojen varassa vaan tuotetaan merkittävää lisäarvoa teräs ja kemian ja metsäteollisuudella suomen valtiolle ja yhteiskunnalle

olisin kysynyt miten merenkulkuun liittyvän rikkidirektiivin kompensaatiotoimet nyt etenevät käytännössä ja kompensoivat näitä kustannuksia sekä miten tällä hetkellä etenee jäänmurtajahankinta joka on perämerelle erittäin tärkeä asia

vasemmistoliitolle ovat tärkeitä vain ja ainoastaan kuntalaisten palvelut

erityisesti perusterveydenhuollon eli terveyskeskusten kriisi on saatava haltuun sillä asiakkaina ovat yhteiskunnan pienituloisimmat työttömät lapsiperheet ja eläkeläiset

tämän takia olemme erityisen harmissamme siitä että kuntauudistus on tällä hetkellä kovastikin vastatuulessa ja on syytä pelätä että tällä vaalikaudella kovin merkittäviä kuntaliitosbuumeja ei tulla näkemään

vasemmistoliitto lähti virallisessa lausunnossaan siitä että valtioneuvostolla täytyy olla toimivaltaa toiminnallisia kokonaisuuksia muodostettaessa mutta yhteisen päätöksenteon jälkeen kuitenkin hallitus päätyi siihen että kaikki valta on kunnilla ja valtioneuvostolla ei toimivaltaa ole missään muissa kuin kriisikuntatapauksissa

tämä tulee aiheuttamaan sen että hyvin monessa paikassa selvitykset jäävät vain selvityksiksi ja erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla on pelättävissä että meillä ei ole sellaista perälautaa millä voidaan saada aikaan toiminnallisia kokonaisuuksia jotka olisivat kansakunnalle hyödyksi

vertailuna esimerkiksi tanskaan on se ero että tanskassa valtio selkeästi asetti perälaudan sanoi että kunnilla on nyt se ja se aika tehdä päätöksiä ja jos kunnat eivät päätöksiin pysty niin valtio tulee tekemään ne päätökset

toinen ongelma on perustuslakivaliokunnan lausuntojen pohjalta tullut eli tämä aikataulukysymys

yksi helppo keino hallitukselle vinkiksi työllistää suomalaisia on käynnistää näitä elvytyshankkeita pohjois suomeen sillä sinne pendelöintimatka on niin pitkä että todennäköisesti myös suomalaiset työllistyvät niihin hankkeisiin

emme tiedä tällä hetkellä selvitysten tarkkaa takarajaa

pelkona on että tällä vaalikaudella ei päästä asiassa lopulliseen selvitysrajaan monellakaan alueella varsinkaan niillä alueilla jotka anovat lisäaikaa monikuntaliitoksiin ja nämä ovat nimenomaan nämä suuret kaupunkiseudut jotka ovat kuitenkin kaikista merkittävimpiä

mutta itse kysymykseni koskee tätä kunnille siirtyvää työllistämisvastuuta

miten arvioidaan ovatko nämä kunnat todella kykeneviä hoitamaan sitä haastetta mihin ne nyt astuvat

esimerkiksi oulu on osoittanut kotikuntani olevansa kiinnostunut kantamaan suurempaa vastuuta mutta minäkään oululaisena en ole ihan varma pystyykö kaupunki sen vastuun kantamaan tarpeeksi hyvin

muutama pointti tähän mitä kuitenkin on saatava aikaan

eli miten seurataan että siitä seuraa sille työttömälle ihmiselle konkreettisesti parempia palveluja

tämän kuntarakennelain kuntakriteerit ovat tässä keskeinen kehyskuntien tekemisiä estävä tekijä ja hyvä että ne on kuntarakennelaissa selkeästi linjattu

toiseksi kaikki kasvukeskusten työssäkäyntialueen kunnat on ehdottomasti saatava mukaan samaan sote alueeseen

suurten kasvukeskusten vastuukuntien ympärille muodostettavat uudet sote alueet edistävät kasvukeskusten kuntarakenteen kehittymistä kohti yhtenäisiä koko työssäkäyntialueen kokoisia kuntia

varsinkin kun se on itse kirjoittamani niin olen erityisen ylpeä siitä

kolmanneksi haja asutusseudulle pitää olla mahdollista muodostaa kuntayhtymiä koska sinne vahvaa vastuukuntaa ei ole tällä hetkellä eikä sitä kuntaliitoksillakaan ole mahdollista saavuttaa

samalla nämä kuntayhtymät pitää demokratisoida ja yhden kunnan mahdollisuus estää koko kuntayhtymän järkevä toiminta on estettävä

yksityisen terveydenhuollon kela korvaukset joutavat historian roskakoriin ja työterveysjärjestelmän osittainen verorahoitus on uudistettava

tämän prosessin kautta pitää saada myös palveluiden ulkoistamiselle stoppi nyt muodostettavien entistä vahvempien kuntatoimijoiden kautta

tarvitaan hankintaosaamisen kehittämistä kunnissa jotta palveluiden laadulle ja yhteiskuntavastuulle tulee nykyistä vaikuttavammat kriteerit

oulun seudulla on nuorin ikärakenne ja suomen korkein nuorisotyöttömyys ja olemme tuskailleet kroonista toisen asteen koulutuspaikkojen puutetta

vetovoima on niin suuri että kynnys on noussut niin korkeaksi että kaikille opiskelijapaikkaa ei riitä ja tämä kehitys syrjäyttää erityisesti kaikista heikoimmat oppilaat

miten jatkossa tasa arvoisemmin turvataan kaikkien alueiden aloituspaikat

valtioneuvoston tiedotteessa budjettiriihen jälkeen todettiin seuraavaa

haluaisin kysyä ministeriltä

ja toinen kysymys

aiotaanko jatkossa myös vankilaverkkoa pitää yllä niin että niissä maakunnissa missä on paljon väestöä ja väestönkasvua on myöskin vankiloita ja mahdollisuus suorittaa tuomionsa

nimittäin valtionosuusuudistus kuitenkin aika paljon leikkasi niiltä valtionosuuksia

ja kun vielä luovutaan tästä harkinnanvaraisesta valtionosuudesta jota nämä köyhät kunnat ovat voineet hakea niin kyllä tässä tämmöisen pienen syrjäseudun kunnan tilanne tulee todella tukalaksi

arvoisa puhemies

tässä vaiheessa iltaa varmaan keskustelun suurin terä on vähän katkeamassa mutta muutaman sanan haluan minäkin sanoa tähän budjettikeskusteluun liittyen budjettiin jota on tehty erittäin vaikeissa olosuhteissa sillä valtion velkaantuminen on nopeaa

niissä olosuhteissa on väännetty budjettia kasaan ja lopputulos osoittaa että on pyritty saamaan valtiontaloutta kestävälle uralle ja vähentämään köyhyyttä

koska suurimman oppositiopuolueen puheenjohtajakin oli kovasti huolissaan näistä haittaveroista omissa puheissaan haluan tässä puheenvuorossa hieman konkretisoida näiden haittaveroratkaisujen vaikutusta ihmisten arkeen

mitä tämä sitten tarkoittaa tavallisen ihmisen kannalta

aloitetaan alkoholiverosta

voiko jatkossa työmies ottaa kopsut löytyykö hänellä siihen rahaa

miltä se näyttää näitten jälkeen koska monesti miljardit ja miljoonat sekoittuvat politiikoilla saati sitten tavallisilla ihmisillä miltä se kuulostaa

hallitus esittää myös korotettavaksi moottoribensiinin veroa

vastaukset näihin kysymyksiin kyllä ovat että kyllä jatkossakin työmies voi varmaan kopsut ottaa mutta toivottavasti tämä aiheuttaa siihen jotain harkintaa

kyllä jatkossakin köyhillä lapsilla voi olla karkkipäivä mutta toivottavasti tämä aiheuttaa karkinsyöntiin jotain hillintää

muutama sana vielä budjetin jatkokäsittelystä

esimerkiksi on tullut ilmi käsittelyssä että helsingin hallinto oikeuden säästöt jotka ovat siis oikeusministeriössä tulevat todennäköisesti aiheuttamaan turvapaikkahakemusvalitusten ruuhkautumisen mikä taas aiheuttaa vastaanottojärjestelmässä joka on sisäasiainministeriön puolella moninkertaiset lisäkustannukset verrattuna täällä oikeusministeriön puolella aikaansaatuihin säästöihin

tällaisiin asioihin on vielä voitava puuttua valtiovarainvaliokunnassa ja parannettava tältä osin tätä budjettia

arvoisa puhemies

minusta tuntuu että kaikki eivät ihan tiedosta sitä kuinka paha työttömyysongelma meillä on tällä hetkellä käsissämme ja mikä sen hintalappu on

kun tähän lisää vielä monille työttömille menevät toimeentulotukimenot menetetyt verotulot menetetyn työpanoksen ja ne monet sosiaaliset ja terveysongelmat jotka työttömyydestä aiheutuvat niin koko valtionvelka ja ylikin selittyy pelkästään työttömyydellä

täällä puhutaan sakon muuntorangaistuksesta ja siinä ikään kuin oletuksena on taustana se että kun palattaisiin siihen vanhaan järjestelmään niin kaikki ikään kuin olisi jotenkin hyvin

he tekivät rikoksia aivan samalla lailla kävivät istumassa muutaman viikon tai päivän vankilassa kymmeniä tuomioita kuormittivat vankilaviranomaista eikä se meno mihinkään loppunut

en väitä että nykyjärjestelmä on hyvä mutta ei kannata ikään kuin olettaa että se muunto muuttaisi menon jotenkin ihan erilaiseksi vaan kyllä se oli vallatonta ja huonoa taparikollisilla jo siihen aikaan

miten tästä saataisiin jotenkin pitkäjänteinen että olisi joku pitävä pohja eikä aina aloiteta uutta prosessia joka saa koko vankilaverkostossa työskentelevät ihmiset ihan sekaisin

arvoisa puhemies

kataisen hallitusohjelmassa sitouduttiin huolehtimaan rangaistusten alueellisesta täytäntöönpanosta eli vangeilla on oikeus suorittaa rangaistus kotiseudullaan

toimitilavisiossa esitetyt mallit ovat vakava uhka pohjois suomen vankien mahdollisuudelle säilyttää sosiaaliset suhteet rangaistuksen aikana sillä satojen kilometrien välimatkat käytännössä estävät yhteydenpidon läheisiin rangaistuksen aikana

aiotaanko tässä toimitilavision valmistelussa noudattaa hallitusohjelman linjausta että rangaistuksen alueellisesta täytäntöönpanosta huolehditaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

yksi yksityiskohta tähän kohtaan liittyy siihen että nämä harkinnanvaraiset valtionosuudet kunnilta ollaan rahallisesti poistamassa ja koko pykäläkin oltiin poistamassa ennen kuin hallintovaliokunta puuttui siihen

tässä kun näitä asiantuntijalausuntoja ja tätä budjettikierrosta on käyty niin harkinnanvaraiset valtionosuudet ovat tärkeänä nähneet hallintovaliokunta valtiovarainvaliokunta valtiovarainministeriön asiantuntijat ja myöskin julkisuuden tietojen ja keskustelujen kautta myös ministeri itse on puolustanut näiden tärkeyttä kuntien tukemisessa